olisin toivonut ettei sosiaali ja terveyspalveluiden tuotantoa olisi irrotettu kunnista vaan olisi pystytty luomaan nykyistä vahvempia kokonaisuuksia tuottamaan perustason sosiaali ja terveyspalveluita

esimerkiksi edustaja kontula sanoi että suomessa pitäisi vaalipiirit jakaa väestösuhteessa tasaisesti valitettavasti suomessa väestö ei asu tasaisesti koko maassa ja samankokoisten vaalipiirien saaminen on idealistinen mutta käytännössä ihmisten arjen pois sulkeva ajatus

se että me nostamme omista maakunnistamme esimerkkejä ja kerromme mitä uudistus tarkoittaisi omalla alueellamme ei ole huonoa perustelua tai jotenkin vähäpätöisempää perustelua

olen täällä miettinyt että kuka hallituspuolueen kansanedustajista kuulisi lasta huomioisi lapsen näkökulman tässä asiassa

aivan samanlaisia perusteluja meillä on demokratiamme tueksi ja ajatuksissamme kuin on esimerkiksi pienten puolueiden edustajilla täällä ollut

jos on niin että valtaosa asiantuntijoista on sitä mieltä että tämä heikentää lapsen etua niin oletteko valmiit kuulemaan ja huomioimaan sen jos on niin että valtaosa asiantuntijoista on sitä mieltä

esimerkiksi satakunnan osalta on suunniteltu maakuntaa ja vaalipiiriä jaettavan jopa kahtia jolloin esimerkiksi se mitä itä suomessa tapahtui näissä vaaleissa voisi toteutua myös satakunnan osalta

sitten toivoisin että ministeri ei jatkossa enää sanoisi että raskasta byrokratiaa ei tarvita sillä joka ainut päätös pitää hallintolain mukaan tehdä jokaiselle perheelle ja hyvän hallinnon tavan mukaisesti joka ainut päätös on myöskin perusteltava

itä suomestahan kantautui viestejä että osa äänestäjistä oli siirtynyt vaalipiirijaon myötä sellaiseen vaalipiiriin jossa ei ollut enää niitä edustajia joita he olisivat halunneet äänestää

alueen identiteettiä ei saa vaalipiirijaolla mennä rikkomaan ja meillä on oikeus maakunnan edustajina myös nostaa ne kysymykset täällä esille ja toivon ettette väheksy niitäkin perusteluja tämän esityksen kokonaisuutta puntaroidessamme

myöskin toivoisin että miettisitte tätä leimaantumista koska me tiedämme että tämä leima ei ole pelkästään ne vuodet siellä päiväkodissa vaan se leima kulkee tämän lapsen mukana kun hän menee kouluun kun hän liikkuu siinä yhteisössä

osa kansasta haluaa halpaa viinaa

arvoisa puhemies

tässä on useammassa puheenvuorossa muun muassa edustaja turusen puheenvuorossa tullut esille tämä ero elikkä nyt on kyse muutoksesta nykyiseen olemassa olevaan lainsäädäntöön joka koskee siis työsuhteessa virkasuhteessa olevia

virosta haku muuten kuin satunnaisena lomatuliaisena on jokaiselta meiltä päätös maksaa vero muualle kuin suomeen ja siitä on tullut suomessa yleisesti hyväksyttävää

nykyinen laki antaa mahdollisuuden saada rikosrekisteriotteen näytille työnantajalle työsuhteen alkaessa mutta aivan eri kysymys on tämä vapaa ajan toiminta

tämä suuntaus kyllä pitää saada muuttumaan sillä kun me puolustamme sitä että virosta voi tuoda viinaa puolustamme samalla sitä että on ok jos haet sieltä kampaamopalvelut kauneudenhoitopalvelut kaikki muutkin palvelut

tässä kohtaa siis ei ehkä ole tarpeen koplata niitä yhteen jotta saadaan edes jonkunnäköinen muutos jo olemassa olevaan lainsäädäntöön mutta pitää rehellisyyden nimissä sanoa että molemmat asiat tarvitsevat tarkempaa katselua ja nämä harrastusten kautta vapaa ajan kautta tapahtuvat mahdolliset hyväksikäytöt ovat erittäin vaikea kysymys koska se laajentaa joukkoa ihan huomattavasti

kun puhutaan ratkaisuista ainoa ratkaisu olisi jonkunlainen sopimus yhtäläisestä eurooppalaisesta alkoholiveroasteesta

en usko siihen että me pystymme koskaan viron kanssa kahden kesken sopimaan jonkuntyyppistä tasavertaisempaa alkoholiveroa joka sitten poistaisi tämän ongelman

arvoisa puhemies

jatkan vielä vähän tästä valvonnan merkityksestä

ja ihan lopuksi on sanottava että liian vähän tässä salissa kuuluu huoli alkoholin haitoista enkä nyt puhu alkoholismista vaan runsaasta käytöstä en siis edes väärinkäytöstä vaan runsaasta käytöstä

valvonta on oleellinen osa lakien noudattamisessa ja nykyisen yhdenvertaisuuslain ongelmana on ollut juuri se että esimerkiksi suunnitelmien laiminlyönnistä ei ole seurannut mitään

myöskin keskeistä yhteiskunnassa on edelleenkin kasvatus ja valistus

asenteitamme on kasvatettava oikeaan suuntaan jo lapsesta pitäen ja sen takia onkin tärkeää että nyt myöskin koulutus osana tulee tämän yhdenvertaisuuslain alle

työelämää koskevat syrjintäkysymykset jäävät työsuojeluviranomaiselle ja resurssien puutteen takia näen että se voi olla ongelmallista

rikostaustan

nykyiselläänkin esimerkiksi urheiluseurassa tai muissa harrastustoiminnoissa partiojärjestöissä moni työskentelee hyvinkin tiiviisti lasten parissa ja heidän rikostaustansa selvittäminen on erittäin tärkeää

yksi asia jonka haluaisin nostaa tässä kohtaa esille on tuomion saaminen

jo nykyiselläänkin tiedetään virkasuhteessa olevien osalta että vaikka tuomio olisi toimeenpantukin niin on tapauksia joissa henkilö on pystynyt saamaan uuden viran ja tämä rikostausta ei ole tullut sinne uuteen työpaikkaan asti selville vaikka selvitystyötä onkin tehty

meidän kansanedustajien on todella vaikea odottaa tietoa liikennepoliittisen selonteon hankkeiden rahoitustarpeesta ja puuttuvasta määrärahasta sinne kevääseen asti

olen itse tehnyt asiasta aikoinani lakialoitteen ja toivoisinkin että kun tätä asiaa nyt lähdetään käsittelemään niin kaikki porsaanreiät joita meillä järjestelmässä on olemassa että tietoa ei saada kuljetettua eteenpäin huomioitaisiin tässä kohtaa jotta seurat ja järjestöt tosiasiallisesti saisivat kaiken sen tarvittavan tiedon jonka nojalla sitten voisivat päätökset tehdä

arvoisa puhemies

nämä molemmat lakialoitteet edustaja kiurun ja edustaja eerolan laki aloitteet ovat tärkeät ja puuttuvat erittäin surulliseen asiaan vieraannuttamiseen

kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä

lähtökohtana tulee kuitenkin aina olla että tapaamisoikeus on lapsen nimenomaan lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaansa ja tätä oikeutta meidän tulee kunnioittaa ja tukea

koska liikennehankkeen tärkeys on koko salissa yhtäläinen niin toivoisin että nykyistä joustavampia ja toimivampia rahoitusjärjestelmiä kehitettäisiin

välillä tulee tunne että lapsen tarpeen edelle nousee aikuisen tarve ja lapsen etu unohtuu

kehitteillä on esimerkiksi antibiootin korvaava tuote broilerituotantoon ja monenmoista muutakin kehitystyötä on mäntyöljystä meneillään

työryhmä on pohtinut myöskin sitä että erilaisia rahoitusmalleja kehittämällä saataisiin nykyistä helpommin väyläinvestointeja

lainsäädännöllä tulee selkeämmin siis ottaa kantaa vieraannuttamiseen ja sen kieltämiseen mutta samalla tulee antaa viranomaisille välineitä puuttua asiaan

nyt kysymykseksi jää pääsemmekö näkemään tämän tuotekehityksen päätä ja loppua mitä kaikkea mäntyöljystä vielä voitaisiinkaan suomessa kehittää uudenlaisia tuotteita

kysyisinkin ministereiltä

mielestäni lainsäädännön on toimittava tasapuolisesti kaikille ja siksi myös itse olisin toivonut hieman toisenlaista kannanottoa valiokunnalta tähän jo jotain

en kannata vanhemman tuomitsemista rikoslain tasolla sillä tämä ei ole lapsen edun mukaista

yleiskeskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

en haluaisi olla ikävien asioiden muistelija mutta ehkä kuitenkin on vielä syytä kertaalleen sanoa että nykyinen hallitus sai käsiinsä pahasti velkaantuneen valtiontalouden juuri keskustajohtoiselta hallitukselta

tätä suuntaa halutaan nyt kääntää

julkisen talouden velka tarkoittaa valtionvelan lisäksi myös kuntien velkataakkaa ja juuri siitä syystä on nyt tehtävä ne rakenteelliset uudistukset jotka koskettavat myös kuntia

keskusta myös moittii velkaantumisen lisäksi hallitusta kunta ja sote uudistuksesta ja sanoo sen menneen päin seiniä

emmehän mekään jotka emme kannata sitä aloitetta sano että te ette ole ymmärtäneet nykyistä terveydenhuollon lainsäädäntöä

kuvitelkaa tilannetta jossa nainen on tullut vastaanotolle ja sanoo sen jälkeen että hän on päätynyt aborttiin mutta hoitava henkilö sanoo että selvä minun täytyy poistua huoneesta täytyy pyytää joku toinen tänne paikalle koska minä en voi tätä suorittaa ja tehdä

lyödään ihan selvästi leima

mihin muualle haluamme laajentaa tämän jälkeen omantunnonvapautta

niin arvoisa puhemies jokaisella suomalaisella onneksi suomi on sellainen maa on perusoikeus valita ammattinsa aivan jokaisella

ja jos kokee että esimerkiksi abortti on itselle vaikea periaatteellinen kysymys niin silloin ei valitse ammatikseen sellaista työtä jossa sitä joutuu tekemään

ja kun nyt näitä kahta asiaa arvotetaan niin minä arvotan sen että jokaisella naisella on perusoikeus päättää omasta kehostaan ihan ylimmäksi arvoksi ihan ylimmäksi arvoksi

samanlainen arvo on se että jokaisella on oikeus valita itse oma ammattinsa ja nämä kaksi arvoa ovat nyt rinnakkain

ja te haluatte sanoa että tämä

kilpailu säästäisi julkisia menoja ja lisäisi käyttäjäystävällisyyttä

arvoisa puhemies

avioero on aina vaikea ja hankala tilanne

meidän tuleekin ymmärtää sitä tilannetta jossa fiksut järkevät ihmiset ovat sellaisen kriisin partaalla että toimivat siinä tilanteessa hyvinkin itsekkäästi ja tekevät epätoivoisia tekoja

myytävät ohjelmat olivat varsin raakileita molemmilla toimittajilla mikä käytännössä tarkoitti sitä että sosiaali ja terveysviraston työntekijät syöttivät kaikki tarvittavat tiedot ohjelmaan itse

lasta pitää toki suojella mutta se suojelu ei tapahdu tuomitsemalla vanhempi rikoksesta vankilaan koska silloinhan alettaisiin puhua siitä että lapsella pitää edelleen olla oikeus tavata vanhempaansa mutta nyt vankilassa

tämä aika oli pois asiakastyöstä

no sitäkään ei voida tehdä pakottamalla mutta me voimme esimerkiksi perhekeskusten kautta puuttua paremmin avioerotilanteessa vanhempien velvollisuuksiin ja käydä niitä vanhempien kanssa läpi

kokemukseni mukaan pyynnöt ohjelman järkevöittämisestä työn tarpeita vastaaviksi otettiin kyllä vastaan ilolla mutta jokainen prosessia parantava toiminto myytiin uutena tuotteena josta perittiin erillinen maksu

näin ollen onkin tarpeen heti korjata ne virheet joita jo nyt voidaan havaita että tuohon silloin tulleeseen lakiin on jäänyt

tällainen käytäntö johtaa siihen että kunnissa ohjelmia ei voida kehittää työn ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi ellei kunta ole valmis koko ajan kasvattamaan ohjelmistomenojaan ja harva kunta on siihen valmis

haluan vielä todeta kuten täällä ovat ansiokkaasti useat puheenvuoroissa todenneet että oli se lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtunut sitten harrastustoiminnassa tai jossain työssä toimivan henkilön kautta niin traumat ovat aina pysyviä ja elämään pitkästi vaikuttavia

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon integraatio edellyttää sitä että näemme sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon yhtä tärkeinä ihmisen hyvinvoinnin tukina

olen mielissäni siitä että näin moni edustaja on käyttänyt puheenvuoron ja tukenut aloitetta ja kuten näistä puheenvuoroista voimme havaita tämä aloite koskee nyt yhtä porsaanreikää kuten edustaja tolvanen hyvin tässä kuvasi

tämä käsittelyyn tuleva lakiesitys on hyvä askel yhdenvertaiseen suuntaan sillä jatkossa myös sosiaalialan ammattihenkilöt hakevat valviralta lupaa harjoittaa sosiaalityöntekijän sosionomin ja geronomin ammattejaan

ei tietenkään kysymys ole siitä että työmarkkina aseman perusteella joku olisi hyvä tai huono vanhempi mutta on selvä tosiasia että työttömässä perheessä on monta huolta esimerkiksi taloudellista huolta kannetaan murhetta siitä mistä työtä löydetään vanhempien energiaa kuluu paljon sellaisiin asioihin mihin taas työelämässä ei kulu ja myöskin sitä työtä pitäisi pystyä etsimään lapsesta huolehtimisen lisäksi

on tärkeätä että me pystymme tekemään työtä nyt sen eteen että saisimme sen ensin pois päiväjärjestyksestä mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ja tiedän että sitä työtä on jo alettukin tehdä

kun esitys nyt lähtee valiokuntaan toivon kuitenkin että ainakin kahteen asiaan kiinnitetään erityistä huomiota ja toivon jopa valiokunnan muutosta lain sisältöön

odotan mielenkiinnolla sitä että tällainen voima kun meillä yhdessä on takana me saamme ratkaisut aikaiseksi myös näihin muihin ongelmiin jotka tähän lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysalalla toimivilla työntekijöillä tulee olla tietojärjestelmä joka tukee ja helpottaa työtä ja asiakkailla on oltava mahdollisuus entistä parempaan ja toimivampaan asiointiin

harmi ettei salissa ole kuin yksi hallituksen edustaja sillä täysin ilman sarvia ja hampaita minä haluan aloittaa puheenvuoroni kiitoksella

lasten sosiaalinen ympäristö on tärkeä osa lapsen kehitystä

tutkimukset sanovat että lapsen aivot on luotu sellaisiksi että ne kehittyvät sosiaalisessa kontaktissa sitä on kotona mutta se mitä tehdään päiväkodissa miten lapset esimerkiksi toisten lasten kanssa oppivat sosiaalisuutta on erittäin tärkeää lapselle ja sitä ei pidä vähätellä

tämä termi tällaisenaan on luultavimmin vähän liian väljä sillä tiedämme jo nykyisellään että kunnat soveltavat päteviksi sosiaalityöntekijöiksi ja heidän sijaisikseen monenlaisia eri ammattipohjia ja tässä kohtaa pitäisi jollain tavalla määritellä mikä on tämä sosiaalialalle soveltuva korkeakoulututkinto

koska itse olen työskennellyt vanhuspalvelussa niin olen ollut erityisen kiinnostunut tämän lain yksityiskohdista ja haluaisinkin nostaa esille kaksi mielenkiintoista ja tärkeää kohtaa

valtion tehtävä on kaikin tavoin löytää ja tukea elinkeinoelämää ja luoda mahdollisuuksia esimerkiksi infran kautta

tämä pykälähän on verrattavissa lastensuojelussakin olevaan ilmoitusvelvollisuuteen ja nostaa silloin myös vanhukset aivan uudelle tasolle

erityisesti tietenkin on tarpeen tällä esityksellä turvata myös se että sijaisen osalta meillä on käytössämme alan ammattilaiset

sosionomin ylempi amk tutkinto on syytä huomioida ihan jo järkevän tehtävärakenteen luomiseksi mutta myöskin henkilöstön koko osaamisen hyödyntämiseksi juuri tässä laissa

edustaja tolppanen kertoi täällä siitä että hän hän kertoo lukevansa tilastoja mutta pitää kyllä sanoa että tilastojenlukutaidon lisäksi niitä on osattava myös analysoida

jotta tämä tärkeä pykälä toteutuisi pitää olla selvillä mikä taho vastaanottaa ilmoitukset ja kykenee tarvittaessa myös toimimaan välittömästi

ylempi amk tutkinto tuottaa esimerkiksi johtamisen ja esimiestyön osaamista ja sosiaali ja terveysalalla onkin usein pulaa lähiesimiestyössä juuri johtamisen ammattiosaamisesta tai oikeammin koulutuksesta

arvoisa puhemies

se että nuorisotyöttömyys on kasvanut ei suinkaan ole nuorisotakuun syy tai vika vaan on esimerkiksi huomioitava että etsivään nuorisotyöhön on panostettu huomattavasti enemmän

toimipaikkojen lakkauttaminen työntekijöiden halpuuttaminen jatkuvat jakelun ongelmat ja viimeisimpänä tämä viisipäiväisen jakeluvelvoitteen kyseenalaistaminen ovat omalta osaltaan luoneet hyvin tumman varjon postin toiminnan ylle

sitähän kautta on juuri löydetty niitä nuoria jotka ovat olleet hautautuneina sinne koteihin ja jotka ovat olleet jopa ulkopuolella näiden tilastojen ja heidät on saatu näkyviksi jotta heidän kanssaan sitten voidaan tehdä toimia työllistymisen hyväksi